nimittäin sitten toisessa asiassa te totesitte taas lähes suora lainaus että itse en näe siinä perustavaa laatua olevaa ongelmaa kun puhuitte kaksikanavaisesta rahoitusjärjestelmästä puhuitte kelan rahoituksesta

tahtoa varmasti löytyy kun tuo riittävä euromäärä löytyisi siihen että tämä toiminta voitaisiin vakinaistaa ja levittää koko maahan

miten toimitte hallituksen budjettiriihessä kehyskauden osalta jotta perhekustannusten tasaus tulisi onnistumaan

voi vain toivoa että tästä laista tulisi täytäntöön laitettaessa muutakin kuin laing i

mutta tämä lakiesitys toteutuessaan tulee olemaan sen kaltainen että tämän joustoerän määrä tulee olemaan selkeästi nykyistä takuusuoritusta pienempi

niitä harvoja asioita joissa olen sosialidemokraattien vastalauseen kanssa samoilla linjoilla on kohta jossa puhutaan monikanavaisen rahoitusjärjestelmän ongelmista suomalaisessa terveydenhuollossa

valiokunta katsoo kuitenkin että päivähoitoon liittyvät kehittämistehtävät tulisi lisätä osaamiskeskuksista annettuun lakiin koska päivähoidon lakatessa olemasta sosiaalipalvelua ei kehittäminen itsestään selvästi kuulu enää osaamiskeskukselle

oma kysymyksensä on sitten se että yliopistoissahan joissa on pakkojäsenyys osana tuota pakkojäsenyyttä maksetaan yths maksu ja jotta voi kirjautua yliopistoon kirjoille niin myös tuon yths maksun maksaa

no sellaisten lauseiden osalta joihin ei päästä voi tietysti kysyä kannattaako sellaisia kirjoittaa mutta se on aika perustavaa laatua oleva lause johon on nojattu kun on toimittu vietäessä sosiaaliturvaa eteenpäin

en ole sellaisesta hallitusohjelmasta ollut päättämässä

sairausvakuutuksen rahoitusuudistusta muutama vuosi sitten tehtäessä valiokunta katsoi että on tärkeää huolehtia sairausvakuutusmaksujen ja muiden maksujen järkevästä ja mahdollisimman tasaisesta kehityksestä ja valiokunta on mietinnöissään kahdesti aikaisemmin todennut sen että erityisesti sairausvakuutusrahastoon pitää tulla puskuri jolla pystytään varautumaan ainakin pikaisella aikataululla ettei tarvitsisi mennä näitten maksujen muutoksiin vaan olisi olemassa kustannusten kasvua vastaan jonkunlainen puskuri

akaan penttilä viittasi täällä samaan asiaan

tässä on kysymys erittäin isosta periaatteellisesta kysymyksestä niin itselleni kuin tiedän kaikille keskustalaisille kansanedustajille

tai toisen päähallituspuolueen puheenjohtaja on eilen täällä sanonut että pakkoja ei tule samoin puoluesihteeri jungner lehtihaastattelussaan

säännös osaamiskeskusten roolista päivähoitoon liittyvässä kehittämistyössä on perustelluinta sisällyttää osaamiskeskustoiminnasta annettuun lakiin ottaen huomioon vireillä oleva sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus jossa tullaan ottamaan kantaa kehittämistyön rakenteisiin

koitti päivä jolloin ne tavoitteet joita on joskus päivisin ja joskus yön pimeinä tunteina erilaisia ohjelmia kirjoitettaessa asetettu toteutuivat tavalla jossa pystyy sanomaan että jonkunlaisen peukalonjäljen on suomalaiseen sosiaalipolitiikkaan ja yhteiskuntaan päässyt asettamaan

tämä kokeiluhan on osoittanut sen että ihan vapaaehtoisuuteen perustuen tai siihen palvelujen kysyntään perustuvana maksuna tämä malli joka käytössä on hieman ontuu mutta voisi kuvitella että tuo opiskelijoiden omavastuun herättäminen ja yhteisvastuun aikaansaaminen on tässä asia joka on helpommin ratkaistavissa kuin se mistä löytyy riittävä määrä julkisia varoja

nyt lasketaan tähän historialliseen perusturvan parannukseen myös mielellään

tarkoituksena on että hallinnonalan siirto ei päättäisi sitä työtä jota osaamiskeskukset ovat tähän mennessä tehneet päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kehittämiseksi osana lasten nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämistä ja palvelujen kehittämistä

arvoisa puhemies

voin sanoa että valiokunta kun käsittelee budjettia me olemme pyytäneet omalta osaltamme sen laskelman mitä nämä muutokset joita lainsäädäntöön ollaan tekemässä loppujen lopuksi oikein ovatkaan jaolla ansiosidonnainen perusturva jaolla ensisijaiset etuudet viimesijaiset etuudet

aivan liian monessa kunnassa ja kaupungissa tällä hetkellä odotetaan kuka pelolla kuka toiveella kuka milläkin perusteella mitä tässä tapahtuu

eihän tämä taso vieläkään euromääräisesti suuri ole mutta tärkeä on se periaate jolla arvostetaan niitä ihmisiä jotka ovat vanhempia se periaate jolla henkilö jolla ei muita tuloja ole voi saada sairauspäivärahaa

päivähoidon siirtäminen opetus ja kulttuuriministeriöön tukee niin lapsen perheiden kuin hallinnonkin näkökulmasta eheän varhaiskasvatuksen kokonaisuuden muodostumista jolloin päivähoitopalvelujen esiopetuksen perusopetuksen ja koululaisten aamu ja iltapäivätoiminnan laadukasta jatkumoa ohjataan ja kehitetään kokonaisvaltaisesti

kriteerien laatiminen vie oman aikansa mutta vähintä on se että tulee yksi viesti mihin ollaan menossa

tällä lakiesityksellä sairausvakuutusrahaston vähimmäismäärän liikkumavaraa tullaan lisäämään mikä täten osaltaan tulee vastaamaan tähän valiokunnan aikaisempaan vaatimukseen siitä että tällainen puskuri aikaansaadaan

on ollut erittäin iso sosiaalipoliittinen periaatteellinen asia se että pyritään panostamaan ensisijaisten etuuksien tasoon niin että sinne luukulle ei tarvitsisi mennä

minä ymmärrän ja on hienoa ja erityisesti lapsiperheitten osalta että hallitus tekee muutoksen tähän yksinhuoltajien lapsikorotukseen toimeentulo ja ne prosentit juoksevat sinne minä sen suon ja minä ymmärrän erittäin hyvin että tämmöinen muutos tehdään

kuten sivistysvaliokunta lausunnossaan toteaa päivähoidon siirto osaksi kasvatus ja koulutusjärjestelmää tukee lasten yhtenäisen sujuvan opinpolun kehittämistä varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta perusopetukseen

tässä on monta isoa periaatetta ja niin kuin sanoin keskustalaiselle politiikassa mukana olevalle yksi niistä tavoitteista jotka ovat aika ajoin olleet kaukana

sairausvakuutuksen ja muiden sosiaaliturvaetuuksien maksamiseen liittyen tätä ehdotetaan uudistettavaksi eriyttämällä nämä rahastot nykyisestään

sosiaali ja terveysvaliokunta yhtyy myös sivistysvaliokunnan toteamukseen että varhaiskasvatus luo merkittävän perustan lapsen oppimiselle ja että jo tässä vaiheessa tunnistettavat oppimisen ongelmat ovat tärkeitä syrjäytymiskehityksen ehkäisemisessä

itse kannattaisin jonkunnäköisen otsikolla harrasterahan saamista toimeentulotukilaskelmaan mutta se perusperiaate kehitetäänkö tässä maassa ensisijaista turvaa kehitetäänkö tässä maassa ihan oikeasti perusturvaa vai mennäänkö jotain muuta kautta on tällä hallituksella jäänyt hallitusohjelmaan kirjaamatta

arvoisa herra puhemies

kuten esityksen perusteluissa tuodaan esiin suomalaisen päivähoitojärjestelmän vahvuus on ollut sen tarjoama mahdollisuus tasoittaa lasten elinolosuhteista seuraavia eroja ja tarjota kaikille lapsille yhtäläiset mahdollisuudet kehittyä omien edellytystensä mukaisesti

se oli ihan käypä nimi mutta kun tämä muu sosiaaliturva tarkoittaa käytännössä lapsilisiä kotihoidon tukea äitiysavustusta asumistukea opintotukea työttömyysturvan peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea sekä koulutustukea niin jos tässä mielikuvien maailmassa näitten etuuksien osalta rahaston nimi olisi muun sosiaaliturvan rahasto tilanteessa missä tämä asia rupeaa elämään omaa elämäänsä niin valiokunta sinänsä pieneltä kuulostavaan asiaan kiinnitti huomiota ja muuttaa ehdotuksessaan hallituksen esitystä sikäli että rahaston uudeksi nimeksi tulee sosiaaliturvan yleisrahasto joka valiokunnan mielestä paremmin kuvaa itse asiaa

stmn pääluokan osalta budjetti on yllätyksetön

päivähoito on tärkeä lapsiperheiden palvelu jolla voidaan merkittävästi vaikuttaa lasten ja perheiden hyvinvointiin mahdollistaa vanhempien osallistuminen työelämään sekä edistää sukupuolten välisen tasa arvon toteutumista

hallituksella on pikkuisen savottaa

valiokunta pitää tärkeänä että päivähoito nähdään jatkossakin osana edellä kuvattua laajempaa yhteiskuntapoliittista kokonaisuutta varhaiskasvatusjärjestelmää kehitettäessä

olen erittäin kiinnostunut miten aulikki kananojan työryhmän esitykset lastensuojelulainsäädännön kehittämiseksi tätä taustaa vasten aiotaan hoitaa

arvoisa herra puhemies

ja toisekseen

kun meillä on normitalkoot miljardi euroa kuntapalveluista mikä on stmn rooli tässä valmistelussa vai onko vmn punakynä se jolla kaikki tehdään

tässä on myös toinen tämmöinen periaatteellisempi asia rahoituksen vakauttamisen ja läpinäkyvyyden lisäämisen lisäksi

lakiesityksen tähän lakikokonaisuuteen jolla nykytilannetta muutetaan niin että kun päivähoito siirtyy ikään kuin pois sosiaalialan kehittämiskeskusten toimialasta se kuitenkin ainakin tämän siirtymävaiheen ajaksi sisällytetään soske keskusten tehtäviin

kun sairausvakuutusrahoitus uudistettiin niin meillä on lainsäädäntö jossa vuosittain on määrätty sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun maksuprosentit

hallitus esitti esityksessään että jatkossa lain sijasta tuo maksu voitaisiin määrittää valtioneuvoston asetuksella

tässä on arvoisa herra puhemies yksi vastalause joka esitellään keskustelun kuluessa

tämä ei ole täysin ongelmaton asia ja perustuslakivaliokunta on omassa lausunnossaan tähän ongelmallisuuteen problematiikkaan huomiota kiinnittänyt

meillähän on lähtökohta se että säännökset veronluonteisista maksuista ja niistä perusteista joilla veron suuruus määritellään ja joista seuraa myös verovelvollisen oikeusturva säädetään lailla

keskustan ministereille on tänään tässä ja nyt täysin selvää että me olemme sitoutuneet siihen mitä on yhteisesti hallitusohjelmassa sovittu talouspolitiikan ja monien muiden isojen asioitten osalta

tähän perustuslakivaliokunnan huomioon valiokunta on mietinnössään vastannut tavalla jossa toteutuu toisaalta se joustavuuselementti jota hallitus esityksessään on hakenut siitä että maksu voitaisiin ilman eduskunnan päätöstä asetuksella päättää ja toisaalta sitten kysymys siitä että perustuslain edellytykset tulevat täytettyä

sitten edustaja kiurun puheenvuoroon kommenttina että nämä sote luvut niin kauan kuin minä olen mukana tässä savotassa ollut näyttävät vaihtelevan muun muassa sen mukaan kummalla puolella pöytää tässä oikein istutaankaan

arvoisa herra puhemies

me olemme tukeutuneet valtiovarainministeriön vain ja ainoastaan yksiin lukuihin käyttämättä minkäänlaista harkintaa siinä ovatko ne luvut oikeat vai väärät

sitten arvoisa puhemies on täysin selvää että sikäli kuin tämä lakiesitys hallintovaliokunnan mietinnön mukaisesti hyväksytään jokaisen kunnan tulee sitä lakia noudattaa se on täysin selvä asia

mutta niin ei pidä tehdä että siinä sumussa jossa nyt ollaan tehdään hätiköityjä ratkaisuja tilanteessa jossa on kuntaryhmiä kokonaisia kuntaryhmiä joilta on täysin auki se mitä tulossa on

mitä tulee stmn lukuihin minulla on todennäköisesti tässä tehtävässäni riittävästi aikaa perehtyä myös stmn lukuihin

ja pitää muistaa se että kyse on sosiaali ja terveydenhuollon sekä järjestämisen että rahoituksen uudistamisesta jossa tässä nyt etsitään sitä kolmea miljardia eikä vain etsitä vaan tavoite on täysin selkeä

kyse on historiallisista muutoksista ja uudistuksista muutoksista sosiaaliturvaan ja palvelujen kohdentamisesta väestöryhmälle joka on kaikkein heikoimmassa asemassa

myönnän puheenvuorot vielä edustajille kiuru marin zyskowicz ja leppä ja edustaja niikko oli pyytänyt aiemmin

siis tämä prosenttimäärä tulee tämän maksun pohjana olevasta palkkatulosta ja tämän haarukan sisällä olisi mahdollisuus asetuksella toimia

täällä keskustelun aluksi ed

niin kauan kuin meillä ei ole sosiaali ja terveydenhuollon laki täällä talossa niin kauan kunnat eivät todellisuudessa tiedä mitä voivat tehdä

hän käytti minusta kuvaavaa ilmaisua asiasta jossa edelleenkin aikana jolloin väitetään kaikkien puolueiden olevan samanlaisia meidän eduskuntapuolueiden välillä on aitoja eroja

mitä tällä tarkoitan

ei tarvitse ottaa kuin tämä valtiovarainvaliokunnan mietintö kolmine vastalauseineen esille ja lukea täältä mitkä ovat eri puolueiden painopisteet

mutta joka tapauksessa valiokunta nyt sitten esittää eduskunnan päätettäväksi mietintönään että tällaisen liikkumavaran sisällä hallitus pystyisi päätöksiä tekemään

rajamäen osalta mutta se tuli täsmennettyä että tämä vastaa sosialidemokraattien käsitystä asioista ja niistä painopisteistä joilla budjettia pitäisi parantaa

tässähän on sellainen yksi ja ihan keskeinen lähtökohta se että tuon maksun tulisi olla mahdollisimman oikea koska mitään tarvetta toisaalta ei ole vaikka puskureita on edellytetty kivi mitään tarvetta ei edellytettykin kerätä maksua liikaa

kun lukee ne asiat ja ne esitykset joilla sosialidemokraatit toivoisivat budjettia muutettavan ja kun lukee niitten summien suuruuden ei tarvitse lukea mitään muuta kun voi todeta että puolueilla todellakin on eroa kun puhutaan perusturvasta ja vähimmäisturvasta

arvoisa herra puhemies

näin ollen tämä päätös pystyttäisiin tekemään mahdollisimman myöhäisessä vaiheessa seuraavaa vuotta varten niin tilanne olisi

keskustalaiselle perusturva on sitä että kansaneläkkeelläkin voi elää voi pärjätä

sellaisessakin tilanteessa olen vuosien varrella ollut missä yhtä eläkelakia muutettiin ja kun asiantuntijakuulemisvaiheessa meille kerrottiin valiokunnassa että tämä koskee kolmea henkilöä kolmea kansalaista niin sitten kun laki saatiin valmiiksi selvisi että olimme säätäneet eläkelain sitä yhtä ainoaa asiantuntijana ollutta henkilöä koskien

tätä kautta ja ja tämä on yksi tämän lain perustelu mikä tekee tämän hyväksi ja kannatettavaksi esitykseksi

sosialidemokraateille tämä sama asia on se että korotetaan asumistukea ja ennen muinoin samassa litaniassa oli hoitotuen nostaminen

on kysymys vähävaraisista pääsääntöisesti vanhuksista tänä päivänä valitettavasti yhä useammasta nuoresta mutta on siinä eroa puhutaanko kansaneläkkeestä yleensä vai puhutaanko kansaneläkkeeseen tai pieneen eläkkeeseen liittyvästä muusta etuudesta

tämä on yksi esimerkki siitä ongelmasta joka tätä keskustelua häiritsee vaivaa

ensinnäkin meillä on ihka tuore terveydenhuoltolaki

tai kun kaikkien köyhyystutkimusten mukaan kaikkein heikoimmassa asemassa ovat monilapsiset ja yksinhuoltajalapsiperheet niin ensi vuoden budjetissa nostetaan näitä pienimpiä vanhempainpäivärahoja

sosialidemokraatit esittävät lapsilisän nostoa ensimmäiseltä lapselta kun eduskunta päätti ja hallitus esitti että lapsilisiä nostetaan kolmannesta lapsesta alkaen

he ovat olympiavoittajia jotka ovat pärjänneet kerran neljässä vuodessa käytävissä urheilevan nuorison yhteisissä koitoksissa

peruserikoissairaanhoito vahvalle peruskunnalle sopii saloon kouvolaan ja muutamalle muulle paikkakunnalle mutta esimerkiksi pohjois karjalassa on täysin väärä suunta edetä jos näin toimittaisiin

tässä pieniä eroja

arvoisa herra puhemies

pitää puhuakin se oli kuntavaalien pääteema

ministeri risikko on laittanut jalalle toimiva terveyskeskus hankkeen jossa on lukuisia konkreettisia toimenpide ehdotuksia siitä miten perusterveydenhuollon nykytilaa saataisiin paremmaksi

on myös tarkoituksenmukaista että vuosittaisten tukipäätösten sijasta voidaan myöntää pysyvä etuus ylimääräisenä eläkkeenä

eduskunnassa on ensi vuodelle kun eduskunnassa tullaan käsittelemään lakia terveydenhuollon uudistamisesta jossa on tarkoitus yhteenkirjoittaa kansanterveyslaki ja erikoissairaanhoitolaki

ylimääräinen urheilijaeläke on valtion talousarvioon varatun määrärahan puitteissa myönnettävä harkinnanvarainen etuus kuten jo totesinkin

olen yhä vakuuttuneempi henkilökohtaisesti siitä että ongelmien mittakaava on siksi iso että meidän tulisi mennä vieläkin syvemmälle kuin siihen mitä terveydenhuoltolakiluonnoksessa on esitetty niin hallinnon osalta kuin sitten sen osalta että potilaan mahdollisuuksia valita hoitopaikkansa lisätään

muutos täsmentää tätä lakia ensinnäkin niin että tässä laissa nyt säädetään urheilijaeläkkeen määrästä täsmällisemmin kuin pohjaehdotuksessa oli sekä henkilön tulojen vaikutuksesta täsmällisemmin tähän eläkkeen määrään

arvoisa herra puhemies

minä toivon että tämä hallitus ottaa sen haasteen vastaan että me todella laitamme perusterveydenhuollon kuntoon mikä tarkoittaa sitä että rahoitusjärjestelmät lähtien kaksikanavaisesta rahoitusjärjestelmästä arvioidaan ennakkoluulottomasti uudelleen

toisekseen valiokunta muutti sitä kohtaa esityksessä jossa esitettiin että varallisuudella olisi joku merkitys

mutta arvoisa puhemies aloitan sillä että on taitavaa miten kokeneet edustajat tässäkin keskustelussa sujuvasti väittävät miten oppositio toimii ikään kuin holtittomasti

valiokunta korostaa ja pidän hyvinkin kannatettavana ihan henkilökohtaisestikin sitä että myös vammaisurheilijat tulee huomioida yhdenvertaisesti muiden urheilijoiden kanssa kun eläkepäätöstä harkitaan

tämä lapsilisälain muutos lapsilisien leikkaus on tyyppiesimerkki siitä temmellyksestä jota hallituksen sisällä me oppositiosta olemme saaneet kolme ja puoli vuotta katsella

sellaisiakin mielipiteitä ja kannanottoja ja kysymyksenasettelua olen kuullut että miksi olympiaurheilijoita tällä tavalla muistetaan on niitä muitakin muistettavia

tämä kysymys on toki relevantti mutta sen verran penkkiurheilijaa ja urheilumiestä minusta löytyy että uskallan kyllä riemurinnoin tätä esitystä kannattaa

me emme vieläkään jos me olemme ottaneet tosissamme ne tiedot ja ne keskustelut joita tässä salissa on käyty tai keskustelut ja ministeritason kommentit joita julkisuudessa on menneen viikonkin aikana ollut tiedä mitä tässä on tapahtumassa

on keskusteltu yhteiskunnassa sopimisesta sopimusyhteiskunnasta on keskusteltu rooleista ja on ollut todella mielenkiintoista havaita se että täällä ovat erään oppositiopuolueen edustajat yksi toisensa jälkeen käyneet julistautumassa voittajiksi

jo valiokuntakuuleminen oli kokemus monelle meistä

tämä on ollut erittäin erikoinen tilaisuus kuten ed

illan tunteina on käsittelyssä ajan kuvaa kuvaava laki jossa esitetään että työttömyysvakuutusrahasto joutuu ottamaan velkaa pystyäkseen suoriutumaan työttömyydestä aiheutuvista kustannuksista

meitä hallituspuolueen kansanedustajia on opetettu kerta toisensa jälkeen siitä mitä on sopiminen meille on opetettu mitä tarkoittaa laaja valmistelu meitä on opetettu asioista joita väitetään että me emme osaa

toisella puolella ja normaalissa tilanteessa työhön liittyvät maksut olisivat sen korkuiset sen suuruiset että ne riittävät ja tähän asti on pärjätty niin

kaksi minuuttia ei riitä tilanteessa jossa tulevaisuuden kuntakeskustelusta pyörähdettiinkin ykskaks arkeologisten kaivausten puolelle

on todella hyvä että historiaa kaivetaan esiin mutta he jotka tässäkin keskustelussa tänään tämän kuntarakennelain muutoksen osalta ovat edellyttäneet sitä pohdintaa että mikä on tulevaisuuden kunta tai mitä tässä oikein tapahtuukaan niin muistellaan vain arvoisa toistaiseksi suurimman eduskuntaryhmän puheenjohtaja menneitä

itse kuulun siihen joukkoon kansanedustajia joka pitää suomalaista tapaa rakentaa hyvinvointiyhteiskuntaa sopimalla yhteisymmärryksessä laajalla pohjalla hyvänä

mutta onhan se lämmikettä ja pöytäkirjan kirjoittajille tekstiä kun täällä käydään keskustelua ja esitetään väittämä siitä että oppositio ei tässäkään kohtaa tiedä mitä haluaa ja yritetään väittää että me olemme vastuuttomia tilanteessa jossa hallituspuolueet ja hallituspuolueiden kansanedustajat varsinkin toimivat tavalla josta ei kyllä ota selvää mitä tässä oikein tapahtuu

on pystytty maksamaan ne työttömyysetuudet jotka lainsäädännössä on määrätty

pidän tätä mallia hyvänä pidän tätä mallia vaalimisen arvoisena mutta se minusta on selvää että kukaan ei voi omia suomen kansaa niin kauan kuin tässä maassa eivät äänestysprosentit ole sataa ja niin kauan kuin yhden yksittäisen puolueen kannatus ei ole lähelläkään tuota sataa

toivon että paikalla salissa olevista edustajista hän tai he jotka tietävät miksi tämä historiallinen perinne tämän vaalikauden alussa romutettiin kertovat sen ääneen

pyysin puheenvuoron siksi että eri vaiheissa on käyty keskustelua parlamentarismista parlamentarismin merkityksestä eri toimintatavoista mitä parlamentarismiin kuuluu

on olemassa malli kompensaatiosta joka tuntuu sellaiselta että kukaan ei sitä kannata se on niin epäoikeudenmukainen malli toteutuessaan sillä tavalla kuin se nyt esityksenä on

tämä laki on arvoisat hallituspuolueitten edustajat yksi laki siinä sarjassa jossa tässä kohdassa reilua kyllä tietoisesti kertoen siirretään päätöksentekoa tulevaisuuteen

pakko on sanoa että totuus ei ainakaan kovin kaukana ole siitä että puolue joka on tänä iltana tässä keskustelussa puhunut vahvojen peruskuntien puolesta oli se porukka joka tämän pitkän historiallisen perinteen romutti

ja sitten ettei tämä olisi liian helppo harjoitus kun lapsilisät ovat niin sanottua kehyksen alaista menoa ja kompensaatio tehdään verotuksesta tämän kehyksen ulkopuolella niin tämä vain lisää tätä voisiko sanoa hämmennystä

omassa puheenvuorossani eilen liitin parlamentarismiin myös asioita jotka eivät ole parlamentarismin olennaisinta sisintä eivät kuulu parlamentarismiin kuuluvat ammattiyhdistysliikkeen keinovalikoimaan niissä tilanteissa missä he tekevät omia päätöksiään toimivat omalla tontillaan

eduskunnan pöytäkirjoista löytyy edellisen kuntaministerin sanomana aivan selkeitä viestejä sanasta sanaan lainauksia siitä miten pakolla ajetaan asioita eteenpäin

mitä on saatu aikaan tämän paljon parjatun paras lainsäädännön aikana

on hyvä että eduskunta tulee säätämään lain jolla varmistetaan työttömille heidän etuuksiensa turvaaminen mutta kyllä työttömyysetuuksien rahoituksen järjestämisen pitäisi olla kestävämmällä pohjalla hyvinvointiyhteiskunnassa nimeltä suomi kuin velanoton varassa

mitä vaikeammat ajat ja mitä pidempiä listoja joudutaan tekemään menojen vähentämiseksi ja tulojen lisäämiseksi budjetin tasapainottamiseksi sitä tärkeämpään asemaan nousee se millaisin arvoin ollaan liikkeellä

oppositiopuolueen puheenjohtaja viikko sitten on a talk ohjelmassa sanonut kun toimittaja häneltä kysyi tuetteko myös ajatusta yleislakosta suora lainaus

tämän maan kuntakartalta lähti yli sata kuntaa vapaaehtoista tietä tilanteessa jossa kuntapäättäjät näkivät että näin pitää tehdä